varmaan kaikki ymmärrämme selvityksillä ja ilman selvityksiä että kolmea miljardia ei voida yhdessä vuodessa sopeuttaa mutta haluaisin hieman laajentaa ja kohdentaakin tätä kysymyksenasettelua

me paikalla olleet tiedämme että lännessä oli ongelmia kun tätä asiaa yritettiin jo hyvin pitkälle saada valmiiksi aikaisemmassa vaiheessa

uskoisin että jos saamme voimaa ja uutta otetta asioihin niin oppositiokin tempautuu mukaan korjaustalkoisiin

ministeri stubb mihin toimenpiteisiin hallitus on valmis ryhtymään että suomi kuva parhaiten vahvistuu maailmalla ja että saamme kasvuyritykset kohdistamaan tarjouspyyntömme juuri meille

minäkin olen joskus siihen kompastunut ja lyönyt pääni taikka ainakin jäänyt valitsematta

ministeri risikko miten hallitus on valmis ryhdistäytymään ottamaan lisätoimenpiteitä että saamme erilaisia syrjäytymisen estotoimenpiteitä aikaiseksi ennenaikaisia eläköitymisiä korjatuksi

kun tässä on kyselty tämän jatkotyöskentelyn perään niin varmaan ministeri henriksson tähän toki vastaa voinee tätä jo valottaa

jatkotyöskentelyssä toivoisin kuitenkin ei niinkään minkään puolueen tai edustajan kannalta vaan ennen kaikkea kansalaisten kannalta että tämä pitkään nyt suomessa vaivannut erikokoisten äänien tai eri tavalla vaikuttavien äänien ongelma nyt saataisiin sitten kuntoon

arvoisa herra puhemies

luonnollinen järki ohjaa meitä ihan samaan kuin kristillinen ja muukin uskonnollinen perinne onhan vapaapäivä lepopäivä tuttu muistakin uskonnoista jokseenkin säännönmukaisesti vaikka vähän eri viikonpäiville sattuvana

voi oikeastaan jälkeenpäin todeta että kun aikanaan tähän kauppojen varsin laajaan aukioloon päädyttiin eri syistä siinä lähdettiin menemään vinoon

arvoisa herra puhemies

jossakin lauantaina kaikki hiljenee jo varsin paljon varhemmin kuin ehkä täällä kiivaassa liikenteisemmässä ydin suomessa

kehysriihessä päätetyt uudistukset sekä yhteisöveron että osinkoveron osalta tehtiin siksi että parannettaisiin yritysten kilpailukykyä suomessa samoin lisättäisiin investointeja ja sitä varten että yritykset voisivat työllistää entistä enemmän ihmisiä

onko ministerillä tietoa siitä miten paljon lisäaineiden käyttö on vähentynyt merkitäänkö niitä nykyisin asianmukaisesti suomalaisessa elintarviketeollisuudessa sekä miten hallitus varmistaa että sekä nuo merkinnät toteutuvat täsmällisesti että sitten käyttö toivon mukaan vähenee

tämähän on ollut hyvin välttämätön päätös jotta voisimme saada aikaan kestävää talouskasvua ja nyt tämän hallituksen erittäin rohkean päätöksen jälkeen on aivan aiheellista odottaa yrityksiltä erityisesti työllistäviä toimenpiteitä

miten hallitus aikoo seurata ja valvoa sitä että verouudistukset tuovat näitä toivottuja vaikutuksia sekä työllistymisen että investointien suhteen ja että erityisesti suomalainen työllisyys lähtee kasvuun nyt olevan pienen notkahduksen jälkeen

asiasta käydyn kansainvälisen keskustelun ja ykn äänestyksen perusteella voidaan todeta että eu maista muun muassa ruotsi ja saksa vastustivat palestiinan täysjäsenyyttä unescossa

ruotsin pääministeri reinfeldt perusteli ruotsin äänestyskäyttäytymistä toteamalla että tässä vaiheessa tarvittaisiin ensin rauhansopimus

arvoisa herra puhemies

ruotsin kielteinen kanta palestiinan jäsenhakemukselle unescoon oli ruotsin hallituksen yhteinen päätös

millä perusteella ja millä menettelyllä suomi päätyi äänestämään tässä asiassa palestiinan jäsenyyden puolesta kun toisenlaiseen ratkaisuun olisi ollut rauhanpyrkimyksen kannalta kestävät perustelut

no totta tai tarua mutta historia on pitkä ja eihän suomessa yleensä suolle ole rakennettukaan vaikkei mikrobiologiaa ole vielä hyvin tunnettukaan

minusta nämä mietinnössä mainitut syyt suunnitteluratkaisut kosteudenhallinta virheet toteutuksissa kunnossapidon laiminlyönnit ja niin edelleen kyllä nämäkin nyt vähän antavat ajatusta ja perää myöskin sille mitä valiokunnan puheenjohtaja tässä mainitsi että voisi niitä nimiäkin sinne seinälle laittaa

arvoisa herra puhemies

mutta arvoisa puhemies suuri ongelma on tämä epävarmuus ja epätietoisuus sekä vanhempien että opettajien kohdalla silloin kun kouluista puhutaan ja kunnan rakennuksista

arvoisa puhemies

pakko kuitenkin sanoa näistä ytimien ytimistä vielä miksi meillä on ongelmia

israelin henkinen ja reaalinen vakaus ja varmuus siitä että heidän olemassaoloaan ei uhata sen saaminen on kaiken rauhan edellytyksen perusfundamentti

ennusteet ensi vuodelle ovat poikkeuksellisen hyviä mutta kaikkihan valuu käsistä ellei juuri tämä viennin edistäminen onnistu

pystyttekö kääntämään koneistomme sille mallille että nimenomaan nämä kehittyvien maiden markkinat tulevat erityisellä tavalla meidän kohteeksemme että sieltä saadaan sitä nousua jota nyt todellakin tarvitaan että bruttokansantuotteemme nousisi nyt näitten parhaitten ennusteitten mukaan joita nyt on saatavissa

tuoreimmat arviot palestiinalaisalueilla käytettävistä oppikirjamateriaaleista kertovat että israelin juutalaisiin ei suhtauduta niissä neutraalisti

käytännössä on käynyt ilmi että tämän osapuolen on vaikea myöntää edes kansainvälisen yhteisön tekemiä päätöksiä israelista suvereenina valtiona

ei varmaan kenelläkään meillä ollut tavoitetta korottaa arvonlisäveroa mutta piti olla valmius siihen ja nyt se on tehty

se on vastuun kantamista suomen taloudesta

tämä varmaan kuitenkin oli tässä tilanteessa tasapainoinen ratkaisu jonka kanssa me kyllä pystymme elämään kun otamme nämä indeksien korjaukset ja muut huomioon

luulen että kansakoulussa olen oppinut sen verran yhteen ja vähennyslaskua että tämä laskuharjoitus jota yritettiin tässä tehdä on tullut ihan selväksi sitä sen enempää avaamatta

arvoisa puhemies

se missä on liikaa työtä ja missä on liian vähän tekijöitä se on varmaan pienyritykset jotka yrittävät ankarasti selvitä sekä työtehtävistä haasteista tilauksista että myöskin byrokratiasta

iloksemme ministeri rinne valtiovarainvaliokunnassa valotti näköaloja pienyritysten kansainvälistämiseen ja siihen miten sieltä suunnalta saataisiin lisää panoksia tähän meidän taloutemme korjaamiseen

uskoisin että tässä meillä olisi eniten yhdessä tekemistä miten pienyrittäjä mikroyrittäjä pystyy sen ensimmäisen tai seuraavan työntekijän palkkaamaan työllistämään hänet maksamaan hänelle palkkaa koska tämä tulee meille kaikki hyväksi

oletteko valmiit kaksin käsin taistelemaan hallituksessa sen puolesta että kaikki päästökauppatulot käytettäisiin lähitulevaisuuden vuosina ilmastonmuutoksen ilmastorahoitukseen ja kehitysyhteistyöhön

tämä kaikki vaatii toimenpiteitä

eivät välttämättä riitä vielä kokonaan muuttamaan tätä tilannetta mutta täytyy muistaa että tämän asian aiheuttajana on kyllä varmaan useampi hallitus useammat päätökset pitempiaikaiset

yhdyn edustaja karimäen ajatukseen siitä että huippuosaaminen on tietysti osa tätä ratkaisua mutta siihenkään meillä ei riitä kaikissa asioissa voimia

meidän täytyy rakentaa yleispätevä laki

asiat näyttävät tietysti aina itse kunkin historiallisen kokemuksen valossa vähän erilaisilta mutta haluan nyt vielä kuitenkin kiinnittää huomiota tähän toteamukseen johon edustaja brax myöskin kiinnitti huomiota että jos ei ole kannatusta niin ei tule paikkaa

mutta on se nyt kuitenkin nopeampaa että yhdessä vuodessa laki saadaan aikaan kuin että neljässä vuodessa sitä ei saatu aikaan niin että voidaan tähän asiaan olla tyytyväisiä

mutta on myöskin niin että näistä historiallisista syistä johtuen joissakin vaalipiireissä saattaa olla että useammassa vaalissa peräkkäin sama poliittinen ryhmittymä esiintyy urhoollisesti omalla listallaan niin kuin se hieno periaate tietysti on ja pääperiaate

näissä tulolaskelmissa kannattaa aina olla vähän varovainen myöskin opposition koska nämä ongelmat tai väärinkäytökset tuppaavat aina löytämään jonkun uuden reitin

presidentin kaunis ja kunnioitettava toimenpide on aiheuttanut aika kipakan keskustelun ja saattaa käydä niin että siitä saatava ainakin yhden vuoden säästö menee näihin kuluihin kun me täällä käytämme aikaa tähän mutta hyvä niin että keskustellaan

he vaihtavat sitten sinne kakkos tai kolmossuosikille sen äänensä vähän niin kuin väitetään joskus presidentinvaaleissa käyvän että ensimmäisellä kierroksella äänestetään toista kierrosta

näin se vaan on ja silloin kannattaa tämä vaalijärjestelmä tehdä sen kaltaiseksi että ensimmäisellä kierroksella joka on ainut kierros eduskuntavaaleissa vaalitulos heijastaa oikealla tavalla kansan tahtoa

tämä lapsilisäasia ei varmaan edustaja zyskowiczin tai minun tai monen muunkaan kohdalla tietysti auta enää asiaa verottaminen tai verottamattomuus niin kuin hyvin ymmärrämme

aina kannattaa vähän katsoa sitä mistä kohtaa verotuksesta sitten puhumme kun puhumme

ymmärrämme sen että prosentit hieman vaihtuvat eri vaiheissa mutta haluan kysyä tässä tilanteessa jossa monet asiat muuttuvat kahta hyvin tärkeää asiaa työeläkerahojen suhteen

ja toiseksi

eli onko tämä tilanne nyt tarkistettu tässä muuttuvassa ajassa että varamme ovat hyvässä tallessa

kuten selonteossa tuodaan ilmi on suomi pitänyt tärkeänä unionin kriisinhallintamekanismien kehittämistä ja antanut tukensa myös keski afrikan tasavallan operaation perustamiselle

suomi ei voi olla vaatimassa eulta parempaa reagointia kansainvälisiin kriiseihin mikäli emme itse ole valmiita antamaan tukeamme operaatioille

konflikti keski afrikan tasavallassa on erittäin traaginen ja seuraa hyvin pitkälti samaa kaavaa mitä olemme nähneet muissakin maanosan maissa vuosien ja vuosikymmenten saatossa

uskonnollisten ja etnisten ryhmittymien välistä väkivaltaa ja eri ryhmittymien tekemiä vallankaappauksia ja niistä seuranneita sisällissotia on koettu niin kongossa ruandassa tsadissa nigeriassa norsunluurannikolla kuin monissa muissakin maissa

arvoisa herra puhemies

myös ulkovaltojen sekaantuminen maiden sisäisiin asioihin sekä ylikansallisten yhtiöiden voitontavoittelu ovat ikävä kyllä olleet aiheuttamassa kriisejä

pohjalla ovat tietenkin myös siirtomaa ajoilta peräisin olevat keinotekoiset aluejaot joissa ei huomioitu väestön kansallisuutta kulttuuritaustaa tai uskontoa

yksiselitteistä kuitenkin on että suomen kehityspolitiikan painopisteet kuten ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen tukevat kansainvälisen toimintaympäristömme meillekin tärkeää vakautta

operaation tarkoituksena on suojella väestöä vakiinnuttaa olosuhteet turvata siviiliväestön ja humanitäärisen avun jakajien liikkuminen sekä tukea afrikan unionin misca operaatiota

kehitysyhteistyön pitkän tähtäimen tavoitteena tulee olla arvoketjussa syntyvän ansion ja kasvun jakaminen oikeudenmukaisesti kaikille työssä mukana olleille

tätä edistävät veroparatiisien muuttaminen terveen kasvun saarekkeiksi sekä arvaamattoman ilmastonmuutoksen kesyttäminen erityisesti suojattomimpien elämän turvaamiseksi

arvoisa herra puhemies

myös huumausainekuolematilastoissa näiden löydösten määrä kasvaa vuosittain

muistutamme jälleen että ensimmäinen kouluvuosi voi olla kiinni siitä että kotikylällä on kaivo ja että koulun yhteydessä on oma sanitaatio tytöille ja pojille

mihin toimenpiteisiin ministeri aikoo ryhtyä ehkäistäkseen mainitun aikaisemmin korvaushoitolääkkeenä tunnetun aineen väärinkäytön huumeena ja muutenkin puuttuakseen tämän erittäin vaaralliseksi osoittautuneen huumeen käyttöön

oecdn arvion mukaan suomi on ansioitunut kehitysmaiden omien painopisteiden kunnioittamisessa joustavuudessa ja tuloshakuisuudessa

suomen tulee tukea eun ja muun kansainvälisen yhteisön yhteisiä ponnisteluja rauhan saamiseksi ja inhimillisen hädän lieventämiseksi

keski afrikka voi kuulostaa kaukaiselta kohteelta mutta kuten olemme taas viime viikkoina havainneet voivat kriisit syntyä myös aivan lähialueillamme

onko tässä suhteessa kehitysyhteistyöpuolella nyt uusia hankkeita tai suunnitelmia miten voidaan silloin kun suoraa budjettitukea annetaan tämä valvonta hoitaa niin että tämä etu tästä saadaan aikaiseksi

erityisesti eu politiikkoihin vaikuttaminen ja valtionhallinnon yhteistyömekanismit tarvitsevat lisää johdonmukaisuutta